keskuksia ympäröivät pientalovaltaiset alueet

on perustettu pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ja asetettu pääkaupunkiseudulle yhteiset tavoitteet palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ja seudun kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi

seudullisiin haasteisiin on etsitty seudullisia ratkaisuja

on sovittu lukuisista uudistuksista tehty päätökset metrosta ja kehäradasta ja vielä ennen vuoden loppua on tarkoitus päättää seudullisen joukkoliikenneorganisaation perustamisesta ja espoon ja helsingin veden yhdistämisestä ytvn ympäristöpalvelut yksikköön

siinä aluerajaus on ollut laajempi eli koko helsingin seutu sillä maankäytön tarkastelussa pääkaupunkiseutu on liian suppea alue

arvoisa puhemies

olisi ollut toivottavaa että myös yhteistä yleiskaavaa olisi valmisteltu samassa sujuvassa yhteistyössä missä muut pääkaupunkiseudun asiat on saatu etenemään

nyt hallituksen lakiesitys herättää kunnissa hämmennystä

ympäristövaliokunta on perusteluissaan hyvin nostanut esiin että yhteisen yleiskaavaprosessin käynnistäminen edellyttää kuntien yksimielistä päästöstä yhteisen yleiskaavan sisällöstä sen aloittamisesta ja yhteisen toimielimen perustamisesta

on selvää ettei helsingin espoon vantaan ja kauniaisten valtuustoja voi ohittaa keskeisessä päätöksenteossa

yhtä selvää on ettei ole mitään järkeä perustaa uutta päällekkäistä kaavoitusorganisaatiota virkamiehineen ja luottamusmiehineen kuntien ja uudenmaan liiton lisäksi

arvoisa puhemies

yhteisestä toimielimestä valiokunta toteaa että on mahdollista että päätöksentekomenettelyyn liittyvät epäselvyydet saattoivat johtaa jopa pääkaupunkiseudun kuntien välisen yhteistyön hidastumiseen ja että kuntien sitoutumisen varmistaminen on keskeisessä asemassa kaavoitustyön onnistumisessa

lisäksi valiokunta esittää lausumaa jossa ehdotetaan yhteistä yleiskaavaa koskevan päätöksentekomenettelyn kehittämistä siten että yhteinen yleiskaava voidaan hyväksyä myös kuntien erillisin päätöksin

arvoisa puhemies

tänään on täällä eduskunnassa näytelty erikoista näytelmää joka on ollut käynnissä suomalaisessa yhteiskunnassa jo hetken aikaa

yhdyn valiokunnan näkemyksiin ja totean että lausuman mukainen valmistelu ehditään hyvin tehdä ennen yhteisen yleiskaavan laatimista koska kaupungeilla on tuoreet yleiskaavat

arvoisa puhemies

täällä eduskunnassa siitä on tehty välikysymys yleislakon uhka on päällä ja kuitenkin kaikki keskeiset osapuolet ovat samaa mieltä näistä tavoitteista

sekä ilmastonmuutoksen torjumisen että koko suomen kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää koko metropolialueen kehittyminen vastaamaan tulevia haasteita

itse uskon että tuloksiin päästään parhaiten valtion ja kuntien hyvällä yhteistyöllä ja nykyaikaisella dialogiin ja vuorovaikutukseen perustuvalla johtamisella

tavoite on tärkeä suomen kansantalouden ja hyvinvoinnin kannalta

esimerkiksi akava toteaa että akava on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä että työuria on pidennettävä jotta pystymme ylläpitämään suomalaisen hyvinvointivaltion

arvoisa puhemies

jotta työuria pystytään käytännössä pidentämään pitää keskittyä kolmeen kysymykseen

tänään on hallituksen ja työntekijäjärjestöjen kesken sovittu perustettavasta työryhmästä joka etsii toimenpiteitä jotka edesauttavat muun muassa työhyvinvointia työssäjaksamista ja osaamista

työn laadulliset vetovoimatekijät oikeus osallistua työn hallinnan tunne ja mahdollisuus oman asiantuntemuksen käyttöön toimivat parhaana kannustuksena työssä pysymiselle

arvoisa puhemies

toisena kysymyksenä on syytä ihmetellä mikseivät työnantajat halua pitää työntekijöitään töissä eläkeikään asti vaan yt neuvotteluissa irtisanotaan helpoiten eläkeikää lähestyvät työntekijät

nyt laman hetkellä työurien pidentäminen on tietenkin vaikeata kun vastavalmistuneet eivät saa töitä ja kuuttakymppiä lähestyvät ovat jokaisessa yt neuvottelussa liipasimella

mutta pidemmälle tulevaisuuteen pitää meidän arvojemme ja arvostuksiemme muuttua siten että työuria pystytään pidentämään

puhemies

kolmantena ja tärkeimpänä kysymyksenä pidän sitä miten suomessa pidetään ne työpaikat joiden avulla työllisyysaste pysyy korkealla

niiden työpaikkojen on ensin oltava olemassa jotta niissä pysymällä työllisyysaste pysyy riittävän korkealla jotta suomalainen hyvinvointivaltio pystytään rahoittamaan

pidän yliopistouudistusta isoimpana tekijänä suomalaisen osaamisen varmistajana ja näiden työpaikkojen luojana

ehkä lopetuksena toteaisin että kun tutkaksen seminaarissa äsken olin puhumassa ja sain pojaltani viestin tulisinko jo kotiin niin vastasin pojalleni että en pääse minulla on vielä puheenvuoro tässä eläkeasiassa tässä riidassa

poika lähetti nopeasti tekstarin takaisin ja sanoi että kyllä sä voit pappa tulla kotiin uutisista tuli jo että se homma on ratkaistu

ilmeisesti oppositiokin on saanut saman tyyppisiä viestejä kun näin vähän edustajia on paikalla

vas hämmästys corey hirsto ja jukka mäkelä ja arvoisa puhemies

samaan asiaan myöskin valiokunta on kiinnittänyt huomiota

valiokunnan saaman selvityksen tarvetta

tarkistimme valiokuntakuulemisen jälkeen täällä ympäristöministeriössä mitä perusteluissa aikoinaan on sanottu kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksymisestä

olin väärässä väittäessäni että myös kuntien yhtäpitävät päätökset hyväksymisestä riittävät

kunnissa on eletty sen mukaisesti että nämä kuntien yhtäpitävät päätökset tästä hyväksymisestä riittäisivät ja on ajateltu sillä tavalla että normaalijärjestyksessä tietenkin kunnat valmistelisivat nämä kaavat kuitenkin siten että olisi yhteinen lähtöaineisto

sen jälkeen kun kuntien valtuustot olisivat nämä päättäneet niin yhdessä ne hyväksyttäisiin saman tyyppisellä neuvottelulla kuin tällä hetkellä toimitaan tässä neuvottelukunnassa pääkaupunkiseudun osalta

kun tämä tuli esille niin espoolta on tullut myöskin uusi lausunto jossa selkeästi esitetään että ei ole sellaista valmiutta että päätöksenteko näiltä osin kirkas valo

suomelle pitkälti vientivetoisena maana on erinomaisen tärkeätä että myöskin tulevaisuudessa saadaan osaamisintensiivisiä työpaikkoja

noususuhdanne on selkeästi hidastanut rakennemuutosta ja vastaavasti laskusuhdanne tullee nopeuttamaan rakennemuutosta joka siirtää työpaikkoja pois suomesta

niistä uusista työpaikoista joita seuraavan nousun aikana alkaa syntyä ensimmäiset varmasti syntyvät matalan kustannusten maihin

tässä säätiöpohjaiset yliopistot aalto yliopisto ja tampereen teknillinen yliopisto mutta myös kaikki muut yliopistot ovat erinomaisen tärkeässä asemassa

ja kun suomen uutta innovaatiostrategiaa viedään käytäntöön niin yliopistoreformi on siinä merkittävässä osassa

jatkossa meidän on entistä vetovoimaisemmilla yliopistoilla saatava myöskin kansainvälisiä tutkijoita professoreita ja opiskelijoita suomalaisiin yliopistoihin

ruohonen lerner mietti tässä kreikan tilannetta toimittaisiin suomessa tällä hetkellä niin että kaikki pitäisivät kiinni vain omista rahoistaan niin suuri osa suomalaisia pieniä ja keskisuuria ehkä isompiakin yrityksiä menisi sama

puijolistan edustaja walapais poissa mustia paloniemi puuhissa nosti nyrkkiä on

edustajia kaataia oyssä edusti laitinen puissa mustia kankaanniemi

on huolestuttavaa että vaikka rahaliiton alueella on olevinaan tiukat kriteerit taloudenpidosta niin näin pääsee käymään

kyllä globaalissa tietoyhteiskunnassa pitää pystyä siihen että järjestelmät ovat läpinäkyviä vastaavat todellisia kustannuksia ja ohjaavat ja kannustavat valtioita järkevään toimintaan ja taloudellisuuteen

tosin samaa asiaahan voisi edellyttää myöskin suomen valtionosuusjärjestelmältä niin kuin kaikki hyvin tiedämme

jokainen maksuerä edellyttää että kreikka on toteuttanut ne rakenteelliset uudistukset joilla sen talous saataisiin kestävälle pohjalle

on erinomaisen tärkeätä edellyttää että näitä rakenteellisia muutoksia tehdään

arvoisa puhemies

suomen on toimittava tässä asiassa suomalaisten etujen puolesta ja samalla koko eu alueen etujen puolesta

pohjimmiltaan on kysymys kreikan kilpailukyvystä ja pahimmillaan on kysymys koko euroopan unionin kilpailukyvystä markkinoista ja vakaudesta

sekä kreikkaa että euroopan unionia koskee sama asia

esimerkiksi suomen vientivetoisen maan etu on kilpailukykyinen euroopan unioni euroopan unionin markkinat

on erinomaisen tärkeätä että pystytään tämmöisen vakaus ja kasvusopimuksen puitteissa kreikassa pääsemään eteenpäin

tiukka menokuri tai ainakin tiukentuva menokuri tiukasta menokurista on ehkä vaikea vielä puhua auttaa tässä tilanteessa se parantaa kreikan kilpailukykyä

ja tietenkin kreikalla matkailu kalastus kauppa ja merenkulku ovat tärkeitä elinkeinoja mutta täytyisi olla hyvät ohjelmat siitä millä näitä asioita saataisiin vietyä eteenpäin

kreikassa talous ja työllisyys pidettyä hyvällä tasolla

arvoisa puhemies

jos tästä jotain hyötyä hakee niin toivottavasti tästä episodista on se hyöty että niissä maissa joilla euroopassa on peiliin katsomisen paikka julkisen talouden osalta tämä kreikan tilanne ja nöyryytys saavat nyt sekä päättäjät että kansat uskomaan että tässä vakaus ja kasvusopimuksessa ja niissä sitoumuksissa mitä on annettu pitää myöskin pysyä

tässähän tulee paineita tähän suoritukseen mutta jos lyhyesti paikaltani toisin esille muutaman kommentin

puheenjohtaja vahasalo kävi hyvin valiokunnan mietinnön läpi ja mielestäni valiokunta on tehnyt hyvän mietinnön ja erinomaiset lausumat

lain tavoitteena oli lähinnä päivittää ammattikorkeakoululaki yliopistolain mukaan ja tehdä siihen noin viisi vuotta vanhaan ammattikorkeakoululakiin tarvittavat tarkennukset

tässä aikataulussa se ei ollut mahdollinen mutta toivottiin että syvällisemmin tarkasteltaisiin myöskin ammattikorkeakoulujen taloutta ja hallintoa niin kuin nyt yliopistojen osalta on toimittu

se tarkoittaisi taloutta hallintoa rahoitusta hallintomalleja kahden hallinnon mallia ylläpitäjämallia ja muita ammattikorkeakoulujen hallintomalleja ja niiden kriittistä tarkastelua

on pakko todeta tässä yhteydessä kun on saanut läheltä seurata sekä metropolia ammattikorkeakoulun fuusiota että aalto yliopiston toiminnan käynnistämistä että kyllä aalto yliopistossa hallitus ja sen tehtävät ovat toimijoille kristallinkirkkaat kun taas metropolia ammattikorkeakoulussa tämmöisessä ylläpitäjämallissa missä on sekä kuntien omistajien hallitus että sitten ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus roolit ovat vähintäänkin epäselvät

tässä ammattikorkeakoulumallissa muun muassa elinkeinoelämän edustajia on näissä molemmissa hallituksissa ja se on kieltämättä erikoinen ratkaisu

arvoisa puhemies

kehyspäätöksiä ollaan tekemässä kansainvälisen talouden lamassa joka sai alkunsa finanssikriisistä eteni reaalitalouteen ja etenee siitä vääjäämättä julkiseen talouteen

jakaisin tarvittavat toimenpiteet kahteen ryhmään heti toimenpiteisiin jotka on toimeenpantava välittömästi ja pidemmän tähtäimen linjauksiin

niillä päätöksillä jotka vaikuttavat välittömästi turvataan rahoitusjärjestelmän toimivuus ja edistetään kotimarkkinoiden toimintaa ja työllisyyttä

esimerkiksi yritystasolla se tarkoittaa sitä että jos laman aikana asiakkaat vähenevät tai asiakkaat ostavat vähemmän niin lamasta ei selviydy ellei hanki uusia asiakkaita

nyt olisi aktiivisesti panostettava siihen että löytää uusia asiakkaita uusia toimijoita kun olemassa olevien asiakkaiden kanssa kauppa vääjäämättä vähenee

meidän on mahdollistettava se että kaikki työttömät voivat omaehtoisesti toimia oman työllisyytensä eteen kaikilla järkevillä keinoilla

näiden heti toimenpiteiden tärkeyden myönnän mutta vielä tärkeämpinä pidän niitä toimenpiteitä millä tavoitellaan suomen menestystä pidemmälle tulevaisuuteen

suomen kannalta se että suomeen syntyy ja suomessa pysyy osaamisintensiivisiä yksityisen sektorin työpaikkoja on kohtalonkysymys

laman aikana työpaikat selvästi vähenevät ja noususuhdanteessa työpaikkoja syntyy lisää

on suuri pelko siitä että noususuhdanne hidasti rakennemuutosta ja laskusuhdanne vastaavasti tulee nopeuttamaan rakennemuutosta mikä johtaa siihen että noususuhdanteen ensimmäiset investoinnit eivät varmaankaan suuntaudu suomeen

eli tilanne on meidän kannaltamme hyvin vakava ettei meiltä arvokasta teollisuutta tai palvelutuotantoa siirry halvempien kulujen maihin

edelleenkin se miten suomi menestyy kilpailussa osaamisintensiivisistä työpaikoista on suomen kohtalonkysymys

jos suomi ei pärjää siinä millä nämä yksityisen sektorin osaamisintensiiviset työpaikat saadaan se muuttaa koko suomen strategiaa

suomi on nojannut strategioissaan osaamiseen tutkimukseen ja kehitykseen joten jos noita työpaikkoja ei saada suomeen se tarkoittaa sitä että osaajat suomesta siirtyvät näiden työpaikkojen perässä muualle ja koko tämä meidän strategiamme menettää ikään kuin merkityksensä ja siitä vuotaa ilma ulos

arvoisa puhemies

se tarkoittaa vastuullista menokuria ja se tarkoittaa tuottavuuden parantamista

tämä asiahan on ollut paljon esillä sivistysvaliokunnassa ja lähes saman sisältöisenä lausumana se on valiokunnan esityksessä joten pidin sitä riittävänä

erityisesti nyt säätiöyliopistoiksi muuttuvissa teknillisessä korkeakoulussa ja tampereen teknillisessä yliopistossa opettajaopiskelija suhde on muuttunut dramaattisesti heikompaan suuntaan

sen keskustelun perusteella ja sen tiedon perusteella mikä itselläni on opiskelijat ovat erittäin sitoutuneita tähän ja ovat erittäin tyytyväisiä siihen kommunikaatioon mitä he ovat näiden yliopistojen hallituksen nimeämisen yhteydessä käyneet

esimerkiksi aalto yliopiston hallituksessa opiskelijoita tavallaan edustaa tekniikan tohtori saku mantere joka kymmenisen vuotta sitten oli oppilaskunnan puheenjohtaja ja edustettuna yliopiston hallituksessa

minä uskon että opiskelijat siellä ovat varsin tyytyväisiä tähän toimintatapaan mitä tässä nyt esitetään

palm otti esille näkemykseni kansantalouden kohtalonkysymyksistä ja puhuin nimenomaan kansantalouden kohtalonkysymyksistä

sanoin myös että valtion ja kuntien on keskityttävä olennaiseen ja tarkoitan sillä sitä että vain siten lasten ja vanhusten asiat voidaan asiallisesti hoitaa

mutta jos suomi ei onnistu näissä kansantalouden kohtalonkysymyksissä se johtaa vääjäämättä siihen että kaikkia lasten ja vanhusten palveluja joudutaan leikkaamaan

jos palvelut mitoitettaisiin tarpeen mukaan niin varmasti eniten opettajia ja lääkäreitä tarvittaisiin afrikassa tai aasiassa mutta kuten me kaikki tiedämme näinhän ei suinkaan käy

arvoisa puhemies